kun tässä nyt tehdään koko suomen eduskunnan ja hallituksen politiikkaa sen suhteen miten menemme kööpenhaminaan ja me tiedämme että sieltä joka tapauksessa tulee lasku maksettavaksi on mitä olennaisin kysymys jo tässä vaiheessa pohtia sitä miten oikeudenmukaisesti tämän laskun maksamme

en ole kuullut yhdenkään ekonomistin en yhdenkään taloudellisen tutkimuslaitoksen puhumattakaan opetusalan ammattilaisista tai perheistä puolelta että kukaan ymmärtäisi sitä miksi koulutuksen laatua ollaan näin rankasti heikentämässä

muistan itse että tätä asiaahan kyselytunnilla tässä tämän syksyn alussa käsiteltiin ja muistan ministeri arhinmäen silloin ottaneen kantaa tähän asiaan myös tämän suuntaisesti mitä valiokunta mietinnössään toteaa

tämä oli sellainen yksittäinen seikka joka nimenomaan siellä lain lausuntokierroksellakin lausunnonantajilta tuli konkreettisena tapauksena esiin ja se oli myös yksi syy miksi tähän reagoitiin

minä väitän että sillä isolla laskulla mikä tulee ja minkä pitää tulla koska me välitämme ympäristöstä todennäköisesti tulee paljon enemmän olemaan tulonjakovaikutuksia kuin esimerkiksi tietyillä veroratkaisuilla mistä puhumme tänä päivänä

kun hallituksella on ollut näitä katumisviikkoja jolloin on peruutettu huonoja hölmöjä esityksiä niin nämä koulutusleikkaukset ovat nyt sellaiset missä hallituspuolueiden täytyy kerta kaikkiaan ottaa takapakkia

kuten sanottu tämä esitys liittyy hallituksen keväällä tekemään kehyspäätökseen ja sillä pyritään osaltaan vähentämään valtion menoja sekä nopeuttamaan korkeakoulututkinnon suorittaneiden työmarkkinoille siirtymistä

siihen nähden arvoisa pääministeri teidän viikonloppupuheidenne valossa minä olisin todellakin toivonut ja edellyttänyt että suomen hallitus pohtii vakavasti miten köyhin ihminen ei tätä maksua joudu maksamaan

kokoomus te lupasitte ennen vaaleja ministeri vielä vaalien jälkeenkin että koulutuksesta ei leikata

nyt nämä puheet täytyy lunastaa arvoisat hallituspuolueet

lisäksi rajaus tukee sitä ajatusta mikä on opiskelijavalintauudistuksessa että korkeakoulupaikkojen opiskelupaikkoja kohdennetaan niille jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet korkeakoulututkintoa

kyllä ei olisi ollut iso vaiva todellakaan kirjoittaa tähän paperiin se linjanveto että hallitus sitoutuu siihen että se pienin ihminen ei tätä tärkeää laskua maksa

korkeakoulututkinnon suorittamiseksi opintotukea myönnettäisiin edelleenkin kaksiportaisesti ensin alemman tutkinnon suorittamiseen ja sen jälkeen erikseen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen

kyllä minun mielestäni nyt tämä ed

mannisen tapa aloittaa puheenvuoronsa sitoutuneita ollaan mutta olemme sitten vaan eri mieltä mitä se tarkoittaa kuvaa ikävällä tavalla sitä missä me tässä kaikessa olemme

olen asuntoministerin roolissa kiertänyt hyvin paljon esimerkiksi lähiöitä ja keskustellut asukkaiden kanssa ja yksiselitteisesti toive siellä on että esimerkiksi asuinympäristöt olisivat sellaisia että ne lisäisivät yhteisöllisyyttä

kuuntelin hyvin tarkkaan teidän puheenvuoroanne ja sain vähän sellaisen käsityksen että te nyt tulkitsette sitten niin että nämä uudet reunaehdot mitä tähän tulee tavallaan tämä intressivertailun tietynlainen muuttuminen ja sen lisäksi sitten tämä valtioneuvoston lausunnonantomahdollisuus mitä se reaalisesti tarkoittaa ovatkin sellaisia reunaehtoja jotka ikään kuin tekevät helpommaksi sen luvan antamisen hankkeelle jota nimitätte joksikin muuksi hankkeeksi sitaateissa sanottuna

arvoisa herra puhemies

tukea voitaisiin edelleen myöntää korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen jatkotutkinnon suorittamiseksi erikoistumiskoulutukseen ammatilliseen täydennyskoulutukseen tai jonkin virkakelpoisuuden saavuttamiseksi

edustaja kaikkoselle muistuttaisin että vielä tovi sitten eräs keskustalainen pääministeri matti vanhanen sanoi että kreikka ykkönen on hyvä bisnes niin että tällä lailla on joskus arvioitu näitä

tämä kysymys koski ikäihmisten asumisratkaisuja ja myös siellä meillä on meneillään kehittämisohjelma jossa haluamme kehittää yhteisöllisiä asumisratkaisuja ja myös tässä korostuvat yhteisölliset asumisympäristöt

täytyy sanoa että tuo oli hyvin tärkeä viesti minkä edustaja lindtman tuossa puheensa lopussa sanoi että on tärkeää että joka ikisestä puolueesta löytyy se vahva tahto pitää tätä perinnettä ja järkevää viisasta yhteisesti sovittua asiaa yllä että nyt ja jatkossa aina yleä koskevat päätökset tehdään yhdessä hallituksen ja opposition välillä

mutta kyllä minä katselin tätä keskustan uutta linjaa ja täytyy sanoa että se hyvin paljon poikkeaa edellisen keskustan pääministeri mari kiviniemen ja silloisen ministeri mauri pekkarisen linjasta ja mietinkin mitähän mahtavat cityliberaalit keskustalaiset nyt tänään sanoa

toisen samantasoisen tutkinnon suorittaminen ei olisi kokonaan yhteiskunnan tuen ulkopuolella koska työtön työnhakija voi opiskella työttömyysturvalla ja aikuisopiskelija voi saada ansaintaperusteista aikuiskoulutustukea

ympäristö on sellainen missä eri ikäpolvet kohtaavat toisiaan on virikkeitä toisia ihmisiä paikkoja missä yhdessä kokoontua ja olla lähikirjastoja kaikkea tätä

mielestäni eduskuntaan ei pitäisi tuoda hallituksen toimesta sellaista lakiesitystä jossa keskeiset hallituspuolueet tulkitsevat asiaa eri tavoin

esimerkiksi tunnustettu talousasiantuntija olli rehn varmasti surullista päivää viettää kun katsoo nyt televisiosta tätä uutta keskustan linjaa tätä sipilänsoinin linjaa

lisäksi työ ja ansiokyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi taikka työkyvyttömyyden estämiseksi järjestetyn ammatillisen koulutuksen ajalle saa kuntoutusrahaa sekä muita kuntoutusetuja

jotenkin tuntuu että minulle se on ollut itsestäänselvyys jo pitkään ja monelle meistä mutta aina välillä kun tapahtuu tällaisia kompurointeja ja jossain tätä periaatetta kyseenalaistetaan tulen ajatelleeksi että kunpa koskaan tulevaisuudessakaan emme tulisi tekemään sitä virhettä että yleisradiosta tulisi eräänlainen hallituksen käsikassara

myös nämä asiat vahvistavatyhteisö

tämä nyt vaan on hämmennyttävää kerrassaan hämmennyttävää että tämä sipilänsoinin uusi linja käytännössä tarkoittaa aivan samaa ratkaisua

kyseessä on ahneen markkinakapitalismin kriisi

kasinopelejä on pelattu dollarilla kasinopelejä on pelattu kruunulla ja siitä on kysymys

te sanoitte edustaja pekkarinen että te ette ehdoin tahdoin halua pois eurosta mutta käytännössä tämä vaihtoehdoton politiikka mitä teillä tässä on johtaa siihen markka takaisin linjaan

on äärettömän tärkeää että meillä on riippumaton media meillä on siinä ylellä vahva tehtävä laadukas ohjelmatarjonta

opintotukilakiin esitetään myös otettavaksi kiinteiden siteiden määritelmä ulkomaille myönnettävän tuen ehdoksi

minä olisin toivonut että näin vakavan asian ollessa kyseessä olisi suhtauduttu myös siten että näitä oppositiolta tulleita avauksia perusteltaisiin paremmin ja käytäisiin läpi myös niiden kustannusvaikutukset

minusta vahva julkisen palvelun yle on hyvä periaate ja siitä pitää pitää jatkossakin kiinni

tämän esityksen taustalla ovat euroopan unionin tuomioistuimessa viime vuosina tehdyt ratkaisut joiden perusteella voidaan katsoa että pelkkä asumisehto ulkomaille myönnettävän opintotuen ehtona on ristiriidassa vapaan liikkuvuuden periaatteen kanssa

olemme saaneet eteenpäin rahoitusmarkkinaveroa euroopassa olemme saaneet sääntelyä ja valvonta ajatuksia lisää

on tärkeää että puhtaalta pöydältä tässä työryhmässä lähdetään hyvä että sitä aikaistettiin ja pidän kyllä todella sitä periaatetta huolestuttavana että edes harkitaan että ylen rahoitus tulisi nyt yhtäkkiä osaksi kehystä koska kyllä se tosiasiassa niin on että silloin hallitus pääsee sitä peukaloimaan ja silloin juuri se täällä yhteisesti tunnustettu parlamentarismin asema heikkenee

näitä nykyisiä säännöksiä opintotuen myöntämiseksi ulkomailla harjoitettaviin opintoihin ehdotetaan muutettavaksi siten että ne eivät perustuisi enää yhtä vahvasti henkilön asuinpaikkaan vaan tukea voitaisiin myöntää silloin jos henkilöllä voidaan katsoa olevan muuten elinolosuhteidensa perusteella kiinteät siteet suomeen

puhemies

oli suorastaan pakko tuolta työhuoneestani sännätä tänne saliin kun kuulin edustaja kaikkosen aloittavan puheenvuoronsa sillä että hän kritisoi sitä että hallitus ottaa velkaa

mutta tässä kun katsoo tätä lakiesityksen perustelua niin tässähän nimenomaan todetaan että tämä nykytila ikään kuin siirretään siitä laitekohtaisesta maksusta tähän hyvitysmaksuun joka tulee valtion budjettivaroista ja tämä on se keskeinen muutos tähän järjestelmän toimintalogiikkaan

ja arvoisa edustaja soini ennen kuin poistutte haluaisin kyllä teille sanoa että se on niin että kansa äänesti suomen euroopan unioniin ja se on asia jota kutsutaan demokratiaksi

esitetty ehdotus siis lisäisi opiskelijan liikkuvuutta ja poistaisi nykyisen säännöksen tulkinnallisia ongelmia sekä eu oikeudellisia epäkohtia

kaiken kaikkiaan on hyvä että myös toinen työryhmä pohtii asiaa ja muistuttaisin että edellisellä kaudella muun muassa selvitysmies tuomas harpf selvitti lehdistön tulevaisuutta ja teki aika useita esityksiä

siis tämä on nyt kerta kaikkiaan sellainen kysymys joka täytyy tehdä selväksi jotta me edustajat tiedämme millaisista talouspoliittisista linjoista me puhumme

tässä arvoisa puhemies kiteytettynä lain kolme erilaista esitystä

eli sillä tavalla tämä uusi järjestelmä lähtee muodostumaan ja tässähän vielä sitten tapahtuu niin että tämän lain säätämisen jälkeen kaikkia näitä yksityiskohtia siitä millainen tästä puolueettoman tutkimuksen organisaatiosta metodologiasta ja muusta tulee parhaillaan selvitetään ja ensi vuoden alkupuoliskolla saamme näistä asioista sitten konkreettisesti lisää tietoa

kiitos

ilmeisesti te nyt tulkitsette tilannetta niin että on helpompi olla koko ajan eri mieltä sanoa että kaikki on väärin ja olla kuitenkaan rakentavasti osallistumatta tähän asiaan

tiilikainen ja kaikkonen kritisoivat velanottoa

niistä on osa toteuttamatta ja toivon että tässä työssänne jatkossa voisitte myös näihin esityksiin perehtyä

sen lisäksi tänään edustaja pekkarinen haluaa ottaa x miljardia vielä siihen lisää velkaa tieliikenneinvestointeihin

se ei parane edustaja soini sillä että täällä huudetaan käytetään sinänsä värikästä kieltä ja hyviä analyyseja monesta asiasta olen teidän kanssanne täsmälleen samaa mieltä vaan täytyy tulla kantamaan myös vastuuta silloin kun niitä paikkoja tulee

kuinka monta miljardia keskusta nyt haluaa ottaa velkaa lisää tai kuinka paljon keskusta haluaa toisen linjansa mukaan ottaa vähemmän velkaa

me kyllä käsittelemme lisätalousarviota täällä mutta koska nämä talousarviot liittyvät olennaiselta osalta myös veropolitiikkaan niin haluan nyt vain todeta ed

tuossa debatissa oli taas hivenen kiusallista ja tuntui siltä että kun kokoomuslaisilla ei ole mitään muuta sanottavaa heidän pitää hyökätä sdptä vastaan ja tällä kertaa muoti oli se että voi voi kun ollaan vastuuttomia kun ei ole tasapainotettu lisätalousarvioesityksiä

sinänsä tämä esitys on hyvin iloinen asia ja täällä todellakin eduskunnasta myös sellaisia terveisiä tässä äsken kuulimme että hyvä uudistus ja eteenpäin menee ja se on tietenkin hyvin tärkeää koska viime kädessä kysymys aina näissä asioissa on aivan kuten edustaja tolppanen sanoi tekijän palkasta ja kyllä se taiteilija ja tekijä sen palkkansa ansaitsee

en minä usko että ei olisi päästy siellä neuvotteluissa yksimielisyyteen siitä mikäli olisi todellista halua tähän riittänyt

zyskowicz että onko tämä nyt mikään ihme kun te täällä todistatte että muutkin puolueet kannattavat tasaverokehitystä kun tämä hallitus johon kuuluu niin kokoomus keskusta puolue kuin vihreätkin on vienyt tämän neljän vuoden aikana suomea kohti tasaveroa

minusta nyt olisi keskustan syytä ihan oikeasti kirkastaa linjaansa vai tuleeko teiltä kaksi vaihtoehtobudjettia

se on tullut täällä äskeisissä puheenvuoroissa esiin mutta sanottakoon nyt meidänkin osaltamme vielä varmuuden vuoksi että kyllä meidän koko talousarviovaihtoehtomme tälle vuodelle tasapainotuksineen on edelleen voimassa

tässähän tapahtuu nyt niin mikä on hyvä huomata puhemies että tällä hetkellähän tämä korvauksen taso mikä on nyt kerätty laitemaksuna on vuosia tullut alaspäin ja esimerkiksi tämän vuoden tasoksi arvioidaan noin viittä miljoonaa euroa suurin piirtein siinä luokassa ja se on kyllä aliedustettu siihen tasoon verrattuna mikä sen pitäisi olla

puhemies

myös haluan sanoa sen kun tässä nyt on puhuttu historiankirjoihin aikaisemmissakin puheenvuoroissa että minä en hyväksy enkä ota vastaan ollenkaan sellaisia totuudenvastaisia väitteitä en keskustalta enkä perussuomalaisilta että sosialidemokraatit olisivat kääntäneet takkinsa

se on reilumpi vaihtoehto se sdpn vaihtoehto että annetaan vähän vähemmän veronkevennyksiä hyväosaisille ja otetaan vähän enemmän veroja esimerkiksi nostamalla pääomaveroja

nythän me todella joka päivä kuulemme uutisia sähkölaskujen korotuksista ja siitä kuinka paljon tavalliselle asukkaalle esimerkiksi yhtiövastikkeet uhkaavat nousta hoitovastikkeet nousevat vuokrat nousevat

ymmärrän jos sellaiset edustajat jotka eivät olleet täällä viime kaudella eivät välttämättä tunne tätä historiaa ja on ihan ymmärrettävää että saattaa tulla sitten tämmöistä sanomista

kyllähän nyt jo rakennuksen omistajalla nykyisenkin lain mukaan on velvollisuus huolehtia kunnosta mutta siinä että tulee systemaattisesti varmistettua että nämä asiat arvioidaan niitä seurataan ja pidetään huolta sitä kautta ihmisten turvallisuudesta tämä lainsäädäntö on mielestäni erittäin tarpeen

tässä on kaksi ulottuvuutta ja toinen on se että tässä asiassa nyt ei ole mitään järkeä ja toinen ulottuvuus on juuri se että kuinka ihmeessä nyt esimerkiksi perussuomalaiset toimivat täysin toisinpäin kuin se viesti kaiken kaikkiaan kansalaisille ja äänestäjille on vaaleja ennen mennyt

mutta erittäin tärkeä avaus on mielestäni myös ja todella korostan sitä että tätä on vuosia yritetty ratkaista ja nyt tässä on ratkaisu tältä pohjalta

kaikki maksavat saman verran siellä kaupassa leivästä tai tiskinpesuaineesta ja tästä te ette pääse mihinkään

oli erittäin hyvä kuulla tästä edustaja juvosen toimenpidealoitteesta nimittäin nämä ovat nyt sitten käsi kädessä varmasti kulkeneet ja on hienoa että olette ollut aloitteellinen

mutta puhemies sen verran sanon vielä että tämä direktiivin uusiminenhan on siinä vaiheessa että syksyllä eduskuntaan odotetaan tästä hallitukselta u kirjelmää jossa kerrotaan miten hallitus meinaa nyt sitten suhtautua tähän direktiivin uusimiseen

ehkä tämä että te käytätte pitkän puheenvuoron todistellaksenne että jotkut vihreätkin kannattavat tasaveroa kertoo siitä että teillä ehkä on vähän huono omatunto tämän asian kanssa mutta ette te mustaa valkoiseksi pysty kääntämään

itse asiassa silloin kun tämä valitettava ikävä tapahtuma sattui edeltäjäni krista kiuru oli vielä ministerinä ja hän käynnisti silloin nämä toimet jotka ovat nyt kulkeneet tämän prosessin läpi

se mitä oikeistossa on sanottu vastuuttomaksi on sitä on teidän mielestänne on vastuutonta että annettaisiin enemmän rahaa nimenomaan kuntien palveluihin yhteiskunnan perusturvallisten rakenteiden ylläpitoon lisää rahaa siihen että voisimme pitää edes kohtuullisella tasolla huolta meidän ikäihmisistämme ja lapsistamme ja nämä ovat mielestäni tärkeitä arvovalintoja kaiken kaikkiaan

ja silloin esitimme että niihin on saatava mukaan pankkien ja sijoittajien vastuu jotta ei kävisi juuri niin kuin edustaja soinikin täällä ihan aiheellisesti kritisoi että voitot ovat yksityisiä mutta tappiot sitten ovat kansan maksettavissa

kyllä minä odotan että siinä kirjelmässä hallitus paitsi pitää tämän linjan voimassa vanhojen omakotitalojen osalta myös palaisi tähän autotalliasiaan mutta ilmeisesti se ei aio palata koska täällä nyt on väen vängällä tämä lakiesitys tuotava tässä vaiheessa ja läpi saatettava

zyskowicz on tietenkin se että tässähän nyt ihan oikein keskusta ja vihreät vähän haluavat ikään kuin puhua itseänsä pois tästä neljän vuoden eriarvoistavasta veropolitiikasta mutta kokoomus sen sijaan haluaa jatkaa vielä neljä seuraavaakin vuotta tätä politiikkaa jossa tasaveroja nimenomaan lisätään

silloin perustettiin toimintaryhmä joka on laatinut tämän hallituksen esityksen pohjan nyt sitten ja samaan aikaan myös lähdettiin todellakin tekemään kartoitusta siitä kuinka paljon meillä itse asiassa nyt on tämänkaltaisia

niille työntekijöille tulee todellakin iso lovi rahapussiin tämän kautta ja se on tietenkin tosi vaikeaa monen ihmisen arjessa kun näin käy

me edellytimme ehtoja pankkien ja sijoittajien vastuuta ja koska tämä ei toteutunut me sitten äänestimme vastaan

tehän olette ajamassa merkittävää arvonlisäveron korotusta myös ensi kaudelle mistä kärsivät paitsi pieni ja keskituloinen eläkkeensaaja ja palkansaaja myös esimerkiksi juuri pienet yrittäjät ja näistä linjoista on tullut todella paljon negatiivista palautetta

puhemies

näillä saatteilla sosialidemokraatit todella näkevät että tässä ei ole mitään järkeä ja tässä täytyisi kyllä tietynlaista tolkkua noudattaa ja olla myös sillä tavalla suoraselkäinen sinne euroopan unioniin päin että aikana jolloin sielläkin puhutaan sääntelyn purusta myös siellä näin toimittaisiin

tässä rakennusvalvonta tuli esille ja varmasti on niin että siellä on paljon vielä sellaista että on resurssipula mikä voi olla aina syynä missäkin tapauksessa mutta mehän olemme nyt tätä koko rakennusvalvontasysteemiä myös uudistamassa ja kehittämässä osana näitä rakennepoliittisia toimia siten että tulisi tällaisia laajempia yksiköitä joissa olisi enemmän voimavaroja asiantuntemusta ja voimaa

puhuimme siinä yhteydessä muun muassa siitä että tukipaketin yhteydessä pitäisi pyrkiä siihen että irlannin verokilpailua edistävä hyvin matala yhteisövero nostettaisiin

tässä vastalauseessa arvoisat edustajat me kiinnitämme huomiota todella vakavaan asiaan eli siihen että tässä työllisyystilanteessa työllisyysmäärärahoja ei ole riittävästi tässä lisätalousarviossa

ja sitä vaati muun muassa silloin hallituspuolue keskusta mutta suurin piirtein seuraavana päivänä kun neuvotteluista palattiin tätä yritysveron nostoa ei sisältynyt siihen pakettiin

on aivan tavatonta kun puhutaan uudesta ympäristövetoisesta kasvusta arvoisat vihreät joita salissa on nolla tällä hetkellä että jos puhutaan uudesta ympäristövetoisesta kasvusta miten voi olla niin että raiderahoja joukkoliikenteen määrärahoja supistetaan ja esimerkiksi tämän ouluseinäjoki radan rahoitus ei ole alkuunkaan kunnossa ei alkuunkaan kunnossa

eihän tämä linja ole mikään linja

ei se kyllä ole ollenkaan suhteessa siihen että sitten kuitenkin heiltä kellä kohtuullisen hyvin menee ja vähän parempiosaisilta vaaditaan sitten prosentti

minä nyt toivoisin että kokoomuslaiset ja pirkanmaalaiset ja muidenkin maakuntien kokoomuslaiset käyttäisivät energiaa siihen että saataisiin käännettyä ministeri kataisen pää tässä ja todettua että huonoilla urilla ollaan

meillä on kiire jotta me saamme ihmiset työllistettyä saamme ihmisille töitä ja tämä ei kerta kaikkiaan vetele että hallitus tässä asiassa ei ota nyt sitten kunnon otetta

me hyväksyimme jo oppositiossa ollessamme tämän välineen käytön koska näemme että näitä välineitä on vaan kehitettävä jotta tästä kriisistä päästään eroon

täällä esittelypuheenvuoron pitäjä edustaja kalli sanoi että kyseessä on lähinnä tekninen lisätalousarvio ja meidän ongelmamme nyt on se että me haluamme kertoa teille että tässä tilanteessa tässä ajassa ei ole nyt varaa tekniseen lisätalousarvioon jossa työllisyysmäärärahoja lisätään hiiren kokoinen määrä kun pitäisi olla norsun kokoinen jos nyt näin sallitte tämän kielikuvan

rajamäki kertoo totuuden että uusi hallitus tarvitaan

samaan aikaan meillä on käynnissä normienpurkutalkoo

tällä tiedolla ihan mahdollista on että syksyllä siellä tulee lomautuksia joista kärsivät sekä ympäristö että työllisyys kun nyt nimenomaan pitäisi panostaa asioihin mistä kiittää ympäristö että missä syntyy työpaikkoja

tuskin täällä eduskunnassa seuraavassa huomisen äänestyksessä tilanne muuttuu vaikka tietenkin maakuntien puheet voisivat antaa ymmärtää toista